lisäksi isä listalta pannaan pöydälle kahdennestatoistaseitsemänteentoista asiaa yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täys istuntoon d

pidempioidusti hongiston ruskaswing kahdeksan yip

hallituksen on mahdollisimman nopeasti turvattava tuu yks ja tuikkaa sen pelosta rahoitus tarvittaessa esimerkiksi valtion pääomasijoituksella astiat

äänestyksessä

moni kysyy onko tässä nyt käymässä niin että näiden hallituksen tuoreiden veropäätösten myötä siirretään yhä enemmän taakkaa tavallisille pieni ja keskituloisille kotitalouksille palkansaaja ja eläkeläistalouksille

ei ole tarkastusviraston ei tarkastajien ei myöskään puolueiden ja vapaan kansalaistoiminnan etu että on tällaista tulkinnanvaraisuutta jota jälkikäteen selvitellään

timo soinin ja

pitempi arvostelun ehdotus kuusen

äänestyksessä

mika lintilä veti järstä kivirantaa kannattaa nostaa lintilän

äänestyksen

soittaa kuusi tuskiaan kuusikymmentäseitsemän ja tyhjä neljä poissa kaksitoista jos pohjois

osku torrokset miten

sotkamo divisioonaan rviisieepos yhdeksäntoista eduskunta on maksanut viiden osakkaan vienti ja aidosti onnistuneet us kaksikymmentäyhdeksän ei pyydä vasta

tämän asian käsittely joudutaan keskeyttämään kellon lähestyessä puoli kahta ja sen takia puhemies mahdollistaa debatin jotta ennen puoli kahta on mahdollista saada kuva niistä käsityksistä joita tämä ehdotus herättää

soitto opintojaan kun seitsemän eli kaksi tyhjää poissa kymmenen osku torro vox myytin mukaan se mukaan miten tilaa kaikille jos kaksikymmentäyksi ei tuoda vasta

jättämällä pariksi vuodeksi telakalta tyhjilleen valtiovalta vaarantaa telakkateollisuutemme tulevaisuuden valtion on yleensäkin kyettävä ottamaan lisää rahoitusriskiä kannettavakseen vientiteollisuutemme tilausten

jos jatkaa enää puhemiesten

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaisi suomen julkisen velan lähes kaksinkertaistumista eli noin kahden sen kymmenen miljardin euron

näillä ei tietysti sinällänsä ole mitään merkitystä siltä kannalta asiaa arvioiden että olisi jotain väärinkäytöksiä mutta ennen muuta olisi hyvä että olisi selkeyttä miten mikin menoerä kirjataan

pitempi josta yhtiö uskoo mitä kahdeksan ei pidä vastaava

äänestyksessä

äänestyksessä

sotaan kaksi taiteilijaa rivi seitsemän neljä usa kahdeksantoista eduskuntaurax nyt miten muka

hyväksynyt pääluokan äänestyksen kohteena valistuksen kohteena ole puhuttu nyt hyväksyttyä kun muut luvut ovat menettely tavan mukaan katsottu hyväksi yksin koko pääluokkana no hyväksytty niin

äänestyksessä

minäkin yhdyn tähän ihmettelyyn siltä osin että kun meillä on tällä hetkellä huutava pula rahasta ja hallitus esittää tänne hyväksyttäväksi jo ensi vuoden budjetissa ja sen jälkeen huomattavia leikkauksia sosiaaliturvaan ja ne koskevat juuri sitä aluetta joka on kaikkein tarpeellisin ihmisille tyyppiä suoja työttömyyden sattuessa työttömyysturva ne koskevat myös eläkeläisten toimeentuloa asumistukea ne koskevat yleistä asumistukea ja listaa voisi jatkaa

äänestyksessä

tosiasiassa tilanne olisi papa

satakolmekymmentäyhdeksän ja ainakin seitsemän kei poissa kolmetoista eduskunta

äänestyksessä

äänestys

kierros kolme ja ajoitus neljä ei

kärsäpuuhille valmisteverotuksen

sillä jos voimme jatkuvasti sillä jos suomi olisi jatkuvasti maksajapuolella kun taas kilpailukykynsä menettäneet maat olisivat saamapuolella

kiitoksia

kaikkonen

outi mäkelä sirpa paatero pirkko ruohonen lerner ja turunen

se on yksi ainut kodin viisi kaksi kolme poissa scot on omaksunut miten mukaansa kahvitunti aidosti onnistuneen us kolmekymmentä ei pyydä vasta

tältä kannalta katsoen tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi on tarve kehittää olemassa olevia säännöksiä jotta turhaa aikaa ei käytetä epäolennaisuuksien pohtimiseen

järistyksessä

pidentyy ja jos jakelu on ehdotus kaksikymmentä ei pyydä vasta

pekkarinen

tiedämme että siinä on porras joka lähtee siitä että pääomavaltaiset yritykset ovat maksaneet huomattavasti enemmän kelamaksua eli siinä on tällainen porras olemassa

niissä yleensä kiteytetään erittäin hyvin olennaisia asioita

äänestyksessä

istunto jatkuu kello viisitoista kolmekymmentä

suhonen eliaan kirkon kolme eija kuusi kaksi kaksi vhs putoavat miten muka

olen kyllä täydellisen hämmästynyt kuultuani valtiovarainvaliokunnan esityksen eli nähtyäni keskustan takinkäännöksen tässä asiassa

jos jossain vaiheessa tehdä esityksensä saa kyllä

äänestyksissä

liittovaltio johtaisi pysyvään tulonsiirtoa unionin suomalaiset rahoittaisivat kilpailukykynsä menettäneitä etelävaltioita vuodesta toiseen kotimaista sosiaaliturvaa olisi leikattava ja palveluja

tämä istuntoon keski

mutta semmoinen tieto joka arhinmäellä tuntuu olevan että suomen kreikan suurlähettiläs olisi usea vuosi sitten kertonut millainen konkurssi kreikkaan on tulossa on kyllä huomattavaa liioittelua etten sanoisi peräti aika lailla väärä todistus

sopraano ja yksi ääntä kolme neljä yksi tyhjä poissa kaksi collins on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan miten työnostoluolassa jutustelee kymmentä ei pidä

siirrymme debattiin ylönen perusta jotka ovat zhun kausi jättipotti keskusteluun nousemaan

jaha nyt on minuutti tullut täyteen

eno kolme ja häntä kohde seitsemän hippos yhdeksäntoista uskontoon ovat nyt niiden

ministeri viitanen tarjoaa kahvilassa heti tämän keskustelun jälkeen

äänestyksen

äänestyksessä

tänään kuulimme ministeri hyssälän esiintyvän loistavasti tässä sarjassa

hallituksen olisikin syytä toimia ennakkoluulottomasti ja ilman ideologisia raja

jääskeläinen kalvo

viljaa työkalujen kuusikosta ei rakastama

arvoisa puhemies

kun nyt nämä kehitysyhteistyöleikkaukset menivät perussuomalaisten ohjelmasta lävitse niin uskon että monia muitakin kuin minua kiinnostaa se esittivätkö perussuomalaiset neuvotteluissa tätä kehitysyhteistyölahjoitusten verovähennysmahdollisuutta oikeutta

äänestyksissä on annettu stone keviisi ja yksi viikko kuusi kolmetoista toivat

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka selostetaan viimeisimmässä käsittelyssä keskustelu on

del kolme

tästä kauppila hanna kaartin

äänestyksen annettu

tästä karimaan ehdotus mietintöä vastaan

arvoisa puhemies esityksen

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

ministeri kiuru löysi tästä kysymyksen

suomalainen hyvinvointivaltio ajettaisi

mutta kysymykseni on seuraavaksi tulossa ja se on huoli siitä että tämä meidän kyselytuntimme on todella muuttumassa kyselytunniksi jossa ei saa vastauksia

kansaneläkkeisiin tehdään miinusmerkkinen tarkistus ensi vuonna niin mistäs tämä innokkuus tulee nyt sitten ryhtyä sanomaan että joo puhutaanpas tästä perustulosta ikään kuin se ratkaisisi nämä ongelmat jotka meillä tässä ja nyt ovat